miten jotkut kehtaavat puhua päästöttömästä energiamuodosta kun tiedetään ongelmat louhinnassa rikastamisessa itse asiassa jopa prosessin aikana

voin itse sijaisäitinä kertoa että se on erittäin antoisaa työtä myös sijaisvanhemmille

tritiumpäästöthän ovat aivan vapaasti ilmakehään päästettäviä ja niilläkin on haittoja osoitettu olevan ja tiedämme ydinjätteen ongelman seuraaviksi kymmeniksituhansiksi vuosiksi tai sadoiksituhansiksi vuosiksi

itse asiassa eräs lapsi johon minulla on erittäin läheiset suhteet sanoi että sano ettei kenenkään lapsen pitäisi joutua laitokseen että kaikille pitäisi olla koti

minun mielestäni kellään ei saisi olla oikeutta tuottaa toiselle pysyvää vammaa kuten monien adhd lasten kohtalona on ollut

tämänkin viestin halusin nyt kertoa

meidän koko ketjussa on läpinäkyvyys ja meillä on alettu kiinnittää yhä kasvavaa huomiota turhiin lisäaineisiin

mitä mieltä olisitte siitä että ainakin vaihtoehtoisena hoito tai rangaistusmuotona olisi antabushoito silloin kun on kyse alkoholin tuottamasta perheväkivallasta

parhaimmillaanhan tämä tapahtuisi niin että meillä olisi sitä yhteisöllisyyttä naapuriapua että me kävisimme auttamassa toinen toistamme että isovanhemmilla olisi aikaa jos perheillä ei olisi aikaa ja tätä rataa mutta kun tämä ei käytännössä toteudu niin haluaisin lähteä ihan sieltä varhaisesta vaiheesta neuvolavaiheesta

jos ei mankala periaatetta olisi joka suo halvan sähkön ilman verottajan välikäsiä sähkön tuotannon omistajalle jos ei sitä periaatetta olisi eikä meidän ydinvastuulakiamme joka antaa itse asiassa erittäin kannattavat eväät ydinvoimaloille suhteessa mihinkään muuhun energian tuotantoon kun vastuuta riskeistä ei tarvitse loppuun asti kantaa vaan yhteisesti ne riskit kannamme jos ei näitä olisi mielestäni ei voisi halvasta energiasta puhua

meillä on aivan upea äitiysneuvolajärjestelmä mutta kaikissa kunnissa nykyään ei enää mennä koteihin osana tätä äitiysneuvolajärjestelmää

ei lainsäädännöllä pakottamalla vaan neuvomalla viedään asioita eteenpäin

keskusta halusi tähän elintarviketurvallisuusselontekoon viisi asiaa

tämä olisi mielestäni asia joka ensisijaisesti täytyisi korjata että joku ihminen kävisi jokaisen lapsiperheen kotona jossain vaiheessa

mutta jos venäjältä saa halvempaa sähköä on aivan sama kuinka paljon meillä tuotetaan ydinenergiaa suomessa

ihmettelen kuitenkin että kun tämä sama asia oli jo hallitusohjelmassa selkeästi päätettynä miksi ministeri jatkuvasti menee eun selän taakse

se halvempi sähkö aina tulee korvaamaan suomalaisen sähkön ellemme tuki rajoja ja se ei taida tässä wto maailmassa olla edes mahdollista

me kaikki olemme saaneet kuulla valiokunnassa että siellä eussa ei pitkiin aikoihin tässä asiassa ole tapahtumassa yhtään mitään

siellähän sitten parhaimmillaan jos meillä ei olisi näitä tietosuojamurheita olisi se lapsen varastokirjanpito ja se varhainen puuttuminen pystyttäisiin tekemään jo silloin kun nähtäisiin että siellä perheissä fyysiset henkiset tai taloudelliset voimavarat eivät riitä

toivoisin todella että jos ne ydinvoimalat nyt rakennetaan niin kaivostoiminta viriää metsäteollisuus tekee uudet investointinsa toivottavasti toisen sukupolven biodieselin tuotantoon joka sinänsä sitoo sähköenergiaa

samoin halusimme keskustassa että aina kun tehdään julkisia kilpailutuksia minimivaatimustaso on se että täytetään suomen lainsäädännön taso

toivon että metallipuolella investoidaan suomeen

mutta tämähän on ymmärrettävää että totta kai teollisuus puhuu sähkön tarpeestaan sillä sille on takuuvarma bisnes myydä halvalla tuotettua ydinsähköä sen jälkeen keski eurooppaan kun teemme yhteiset sähkömarkkinat

halusimme tullin yhteistyön tiivistämistä ja turvata resurssit sille koska tiedämme että esimerkiksi eläinperäisten tuotteitten valvonta ei oikeastaan tällä hetkellä tullille suoranaisesti kuulu kun sisämarkkinoille kolmansista maista tuote on kerran päässyt

yhteiskunnan rahoituksella teemme verkon tuosta itämeren yli

mutta sen sijaan keskustan mielestä kotimaisten elintarvikeyritysten määräyksissä voidaan joustaa turvallisuutta vaarantamatta

arvoisa herra puhemies

tämä ei tullut suorana lausumana sinne ja ihmettelenkin sitä miksi tämä hallitus ei poista sitä byrokratiaa mikä turhana koetaan mikä voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta

ihan perussuomalaisille toteaisin että olisi erittäin hyvä kun edustaja turunen tuossa sanoi että ei ole minkäänlaisia linjauksia esimerkiksi tuulivoimasta että ylipäätään uusiutuvasta energiasta olisi joitain linjauksia kun huomaa että täällä puheenvuorot ovat aika laidasta laitaan ja ennen vaaleja muistamme matti putkosen linjaukset joitten mukaan uusiutuvan energian tukeminen olisi sama kuin heittäisi seteleitä hakekattilaan

eli on aivan selvä että tässä on tulevaisuuden bisnes joka koetetaan saada mahdollisimman vähille tuottajille ja estäen valtavan lobbauksen avulla pientuottajien sähkömarkkinoille pääsyn että paremmin voitaisiin hallita tätä sähkömarkkinaa

meillä on lukuisia puheenvuoroja täällä istuntosalissakin siitä miten tässä asiassa tulisi edetä mutta aina kun tullaan tekojen tasolle byrokratia jää tai sitä tulee vain lisää

eli olisi todella hyvä että se linjaus täällä tulisi ja voisimme sitten yhdessä pohtia onko se samantyyppinen kuin keskustan pyrkimys uusiutuvan vahvaan lisäämiseen ja hajautettuun energiaan

haluan tässä yhteydessä vielä korostaa sitä että valiokunnassa halusimme nostaa voimakkaasti esille ruokahävikin vähentämisen

kun oli kannattavampaa myydä lannoitetuotanto ulos niin tietenkään tällainen pörssiyhtiö kun se sai paremman hinnan ei välittänyt riittikö suomalaisille maanviljelijöille lannoitteita

arvoisa herra puhemies

siitä ei pääse mihinkään ja totta kai aina kun säästöjä tehdään ne sattuvat erilaisiin väestöryhmiin

vaikka olette keskittämispolitiikan kannalla kaikessa olisiko teidän mielestänne kuitenkin älykkäillä sähköverkoilla mahdollisuus siihen että pientoimijat jatkossa voisivat myydä sähköä kuten saksassa tehdään

jyväskylä on hyvä esimerkki siitä miten ruokahävikkejä voidaan pienentää julkisissa keittiöissä hävittämällä ruoka syömällä

tämän hallituksen linjana on ollut se että kun teemme säästöjä niitä tehdään kaikkialle ja niin että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän vaurioita

tämä voidaan tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta kun se tehdään välittömästi tai annetaan hakijoille kehotus siitä että ruoka on hävitettävä neljän tunnin sisällä kuumentamisesta

eli kaipaisin perusteltuja vastauksia päästöttömyyteen halpuuteen tarpeeseen ja siihen korvaako tämä todella tuontisähkön

itse asiassa en tiedä yhtään tapausta jossa sairastuminen olisi tapahtunut tästä syystä

mielenkiintoista katsella näitä asioita tulevaisuudessa ovatko nämä vastaukset olleet tosia

arvoisa herra puhemies

aivan kuten edustaja kivelä totesi suomi on osuuskuntien suurmaa

suomi on itse asiassa maailman vahvin osuustoimintamaa jos osuustoiminnan jäsenmäärät ja liikevaihdot suhteutetaan meidän kansantaloutemme kokoon ja väestön määrään

tämä lainsäädäntö tulee todellakin tarpeeseen jos ajattelee että edellinen osuuskuntia koskeva laki on koko ajan ollut muunnoksia osakeyhtiölaista ja sen soveltamista osuustoiminnan tarpeisiin

väitän että jos me kysymme kaksivuotiaalta lapselta haluaako hän olla vanhempien kanssa vai haluaako hän olla varhaiskasvatuksessa hän saattaisi hyvin usein vastata että hän haluaa olla oman äidin luona tai oman isän luona tai oman sisaruksen luona eli siellä esimerkiksi vanhempainpäivärahalla olevan vanhemman kanssa kotona

on jo vihdoin aika saada osuuskuntia itseään kosketteleva lainsäädäntö joka lähtee ihan alkukirjoituksia myöten siitä näkökulmasta eli tulla nykyaikaan tässäkin asiassa

esimerkiksi edustaja tuppurainen käytti puheenvuorossaan sanoja miten heikomman pohjan saavat nyt sitten itä ja pohjois suomen lapset jos on tehty tällaisia ja täällä on käytetty monia muitakin sanoja jotka mielestäni syyllistävät niitä perheitä joissa on päätetty valita toisin

uusina tulokkaina ovat esimerkiksi palveluosuuskunnat ruokaosuuskunnat erilaiset maaseudun toimintoja ylläpitävät osuuskunnat jotka kokoavat monenlaisia eri toimintoja yhteen ja tervehdin näitä kaikkia ilolla

se minkä viestin valiokuntaan haluaisin sanoa on se että kannattaa vielä tässäkin vaiheessa vaikka tämä lainsäädäntö on valmisteltu yhdessä osuustoimijoiden kanssa kuunnella ihan tavallisia käytännön toimijoita niin saamme tästä lainsäädännöstä ehkä jopa vieläkin paremman

ja kuten tässä eräs edustaja jo totesi itse asiassa meistäkin suurimmasta osasta on tullut ihan kelpo ihmisiä vaikka emme ole ehkä ihan kaikki saaneet sitä subjektiivista päivähoitomahdollisuutta

arvoisa puhemies

en haluaisi että tästä tulee sentyyppinen ideologinen keskustelu että lasten hoitamisella kotona tai lasten hoitamisella varhaiskasvatuksessa tai vaikkapa perhepäivähoidossa olisi eroavaisuuksia

globaalina turvallisuusuhkana nähdään myös energiaturvallisuus

meille tärkeä on esimerkiksi sosnovyi borin ydinvoimalan tulevaisuus

ylipäätään globaaliin vastuuseen kuuluu myös ruokaturva

joka muodolla voi kasvaa kelpo lapsia ja siksi on tärkeätä että tämä valinnan mahdollisuus jatkossakin säilyy mutta yhtä tärkeää on se että pystymme tekemään niitä tarvittavia kustannussäästöjä vaikka kieltämättä jonkun saavutetut etuisuudet silloin saattavat hieman murentua

tiedän että yritys näitten leikkausten estämiseksi oli hyvä mutta ihmettelen sitä että pääministeripuolueena ette voineet sitä linjaa loppuun asti viedä

maatiloilla on hätä tiedätte että sinne tulee kymmenientuhansien eurojen menetyksiä tuottajahintojen romahtamisen myötä ja samaan aikaan tukia leikataan

vetoan vielä kerran

jos olisimme samassa asemassa suomalaisina naisina niin varmasti puuttuisin jos lapseni tyttölapseni ei pääsisi kouluun ja toivoisin että siihen ulkopuolisetkin puuttuisivat

ymmärrän toki että ei siviilihallintoa voi kehittää jos ei ole sotilaallista kriisinhallintaa mutta pitääkö tämä linjaus yhä mistä viimeksi puhuttiin

kun teimme valiokunnassa riistanhoitolakia me valiokunnassa jokainen meistä silloin yksimielisesti ajattelimme että olisi hyvä että mahdollisimman paljon valtaa vastuuta ja rahavaroja menisi sinne alueelle missä varsinainen hoitotyö tehdään

aivan samoinhan on osakaskunnissa siellä tehdään kalanistutukset siellä tehdään vesienkunnostustyöt ja siksi olisi tärkeää että nämä osakaskunnat kokisivat voivansa vaikuttaa koska he tekevät varsinaiset työtkin niillä alueilla joista sitten kaikki yhteisesti nautimme onneksi pääasiallisesti sulassa sovussa eri järvillä

olen tyytyväinen sekä valiokunnan että ministerin esityksiin mitä tulee maahanmuuttopolitiikkaan ja mitä on jo tähän mennessä tehty siellähän on biometristä tunnistamista ja monenlaista uutta avausta tullut

samoin harmaan talouden torjuntaan tämä miljoona on todella tervetullut sillä pöytälaatikkofirmojen määrä todennäköisesti kasvaa ja näin kierretään sekä verotusta että työelämän lainsäädäntöä

kuten täällä kuulimme kansainvälisissä tutkimuksissakin on todettu että varhaiskasvatus on lapsen kehitykselle hyväksi mutta vähemmälläkin pärjätään

valitettavasti konsernitilinpäätösmahdollisuus helpottaa entisestään sitä että tämän tyyppistä toimintaa on helpompi tehdä ja yhä enemmän resursseja poliisilta menee näitten tutkimiseen jatkossa

haluan kysyä teiltä jotka olette toimineet varhaiskasvatuksen piirissä tai sillä sektorilla syvemmin

on erittäin hyvä että poliisimiehet ovat tuottavuusohjelman ulkopuolella mutta siitä huolimatta olen vähän huolissani palvelujen karkaamisesta maaseudulta

vähän tulee mieleen lahtisen kertomus tuntemattomassa sotilaassa vanhalalle kun hän sanoi että menes valittaan nälkääsi niin lyödään semmoinen rätinki eteesi jossa todistetaan ettei sinulla voi olla nälkä

välikysymyksen huoleen poliisin saapumisajoista tutkinta ajoista ja rikosten selvittämisestä pitää suhtautua vakavasti

jos nykymeno jatkuu pitää tehdä päätös siitä mitkä rikokset jätetään syyttämättä ja tuomitsematta koska ei niitä nytkään ehditä tutkia

siksi minun mielestäni edustaja wallinin esille nostamat asiat kysymykset siitä mitä toimia me voisimme lisää tehdä ovat ihan asiallisia

arvoisa puhemies

on hienoa että myös liikennepolttoaineisiin tulee tavoite ja on hienoa se että saamme työtä ja toimeentuloa kestävän luonnonvarojen käytön kautta tänne suomeen

laman laskua ei todellakaan ole maksatettu kunnilla vaan kuntiin on satsattu rahaa huomattavasti enemmän kuin edellisillä kausilla

ja koska se on perussuomalaisen ministerin rootelissa kysyisinkin perussuomalaisilta oletteko valmiit siihen että tätä kilpailulainsäädäntöä tarkastellaan niin kuin on tarkasteltu jo tuottaja ja toimialaorganisaatiotakin

kankaanniemen ehkä toiveajattelusta sisäisestä devalvaatiosta jos oikein kova kriisi ja tarve tulisi

no itse en ihan tähän asiaan usko mutta mielestäni kilpailukyky on muuntautumiskykyä sitä että yritysmaailma ja julkinen sektori voivat tehdä asioita uudella tavalla

siksi meidän varmasti pitää purkaa normeja ja byrokratiaa

kilpailukyky on sen lisäksi että työuria kasvatetaan sieltä alku ja loppupäästä myös sitä että ihmiset jaksaisivat tehdä töitä kokisivat työn mielekkääksi ja näin voisivat tuottaa innovaatioita jotka sitä kilpailukykyä edistävät

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mutta todellisuudessa kun viime kaudella subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus ja kotihoidon tuen pakkokiintiöinti poistettiin niin kysehän oli nimenomaan siitä että pakkokiintiöinti olisi tullut niin kalliiksi koska se olisi kasvattanut rajusti päivähoidon kysyntää ja lisännyt työttömyysturvamenoja

olen todella iloinen siitä minkä vastaanoton tämä lakialoite sai ja siitä että siitä nousi hyvä lähetekeskustelu

toivon todella kuten niiden kansalaisaloitteiden kohdalla jotka tänne eduskuntaan tulevat joilta odotetaan hyvää asiallista valiokuntakäsittelyä ja mietintöä sen jälkeen ja oletan että tämä lakialoite saa vähintään samanlaisen kohtelun sillä edustaahan tämä joukko nyt jo aika isoa osaa suomen kansasta

miksi teitte näin päin silloin

elikkä kyse oli nimenomaan siitä että kotihoidon tuen pakkokiintiöinnistä ei olisi tullut niitä säästöjä

erittäin hyviä uusia asioita nosti esimerkiksi edustaja mattila ruokaterveyden osalta että tulisi huomioida tämä osana koko ruokaterveyttä

tuli ajatuksia edustaja karhulta miten myös torimyynti pitäisi ottaa huomioon tässä

edustaja heinonen käsitteli aika laajasti tätä lakialoitetta mutta puhui myös siitä miten eduskunnan ravintolassa voisimme syödä paremmin suomalaista ruokaa ja miten sen ruuan alkuperän siellä pitäisi paremmin näkyä

vähän epäilen että tällaiset ikään kuin poukkoilevat veropäätökset voisivat enää nykypäivänä tuossa metsäveropuolella onnistua

tästä asiasta keräsimme kolme neljä vuotta sitten aikamoisen adressin tuolla eduskunnan ravintolassa

meillä on vähän karvaita kokemuksia edellisistäkin sinänsä erittäin hyvää tarkoittaneista myyntiverohuojennuksista

eli se vaatimus on jo eduskunnan hallinnolle viety mutta he joutuivat hallinnossa sinänsä myönteisesti tähän suhtautuivat vähän selkä seinää vasten

tärkeää olisi myöskin se että niillä joille metsätalouden harjoittaminen on käynyt mahdottomaksi olisi mahdollisuus vaihtomaahan esimerkiksi metsähallituksen kanssa tai mahdollisuus ostaa maita

mutta mikäli viriää vielä intoa painostaa meidän ruokahankkijoitamme siihen että tämä kilpailutus muutettaisiin sillä totta kai meidän ruokatoimittajan amican näkökulmasta mikäli hinnoista sovitaan kesken kauden uudestaan he ovat valmiita sitä avaamaan mutta eivät ole näillä pelisäännöillä sitoutuneet siihen että ruoka enenevässä määrin olisi lähiruokaa tai suomalaista ruokaa niin olen valmis tekemään tässäkin asiassa vielä paljon töitä

arvoisa puhemies

paras hanke on mielestäni sitä että me kuntapäättäjät voimme kasvojamme menettämättä muuntaa palvelut sille tasolle mihin rahkeet riittävät ja tuottaa ne eri tavoin kuin ennen vaikka se kuinka aiheuttaa muutosvastarintaa kuntalaisissa kuntatyöntekijöissä ja muualla

meillähän nimittäin muutenkin myydään valtion omaisuutta niin että en ymmärrä miksi ei tällaisissa tapauksissa joissa tiedetään että se varmasti menisi hyviin käsiin ihmiselle joka haluaa ylisukupolvisesti metsiään hoitaa

tästä ylisukupolvisuudesta haluaisin vielä sanoa että se on kyllä käsin kosketeltavaa miltä tuntuu silloin kun on tehty työtä metsän jatkuvuuden turvaamiseksi nimenomaan esimerkiksi tehty ensiharvennuksia ja hoidettu metsiä kuntoon ja sitten kun menee katsomaan tämän myrskyn jälkeen se onkin aivan sellaisena raiskiona

ihailen sitä että ministeri niin jämerästi haluaa antaa aikaa kuntapäättäjille tehdä näitä vaikeita uudistuksia

arvoisa herra puhemies